mielestäni tämä järjestelmä edelleenkin on erittäin selkeä ja työnantajat kyllä merkittävällä osuudella osallistuvat koko sairausvakuutusjärjestelmän rahoittamiseen

sen vuoksi tilanteen kehittymistä on todellakin poikkihallinnollisesti huolellisesti seurattava ja jos henkilön oleskeluluvan perusteena oleva työsuhde päättyy ennenaikaisesti niin juuri tuon olosuhdemuutoksen tulisi johtaa harkintaan oleskeluluvan mahdolliseen peruuttamiseen jolloin tietenkin myös katkeaa oikeus siihen sosiaaliturvaan ja tämä juuri olin edustaja zyskowicz siihen tulossa edellyttää viranomaisten keskinäisen tiedonvaihdon parantamista nykyisestä ja olen vahvasti sitä mieltä että edustaja zyskowicz otti esimerkiksi tämän eu kansalaisten kohdalla ja tämä direktiivihän koskee kolmansien maiden kansalaisia mutta aivan sama ongelmatilanne näissä molemmissa voi eteen tulla tässä suhteessa tulisi olla mahdollista nimenomaan maahanmuuttoviranomaisten ja poliisiviranomaisten ja sosiaalityöntekijöiden keskinäisen tiedonvaihdon helpottaminen

sen vuoksi pidän perusteltuna sitä että tässäkin potilasturvaa tältä osin parannettaisiin että olisi mahdollisuus nopeammin tarttua näihin tilanteisiin joissa terveydenhuollon ammattihenkilö käyttäytyy sopimattomalla tavalla ja tekee ammattitoiminnassa rikoksia tai sitten muussa elämässään ammattitoiminnan ulkopuolella syyllistyy vakaviin rikoksiin

ei tällaisena aikana varsinkaan pitäisi lähteä niistämään työnantajien mahdollisuuksia työllistää suomalaisia

edustaja tynkkynen tekee juuri niitä oikeita kysymyksiä joihin itsekin haluan vastauksia eli kunnollista vertailua niistä maista niiden maiden kohdalla

kyllä ihmisellä on hyvin syvä tarve esimerkiksi tietää omat juurensa ja biologiset juurensa ja väitän että edelleenkään ihminen ei ole mihinkään muuttunut siitä että kyllä hän tarvitsee sekä äitiä että isää

kiitän myös omalta osaltani oppositiopuolueita näistä vaihtoehtobudjeteista jotka sivuavat myös sisäministeriön hallinnonalaa ja erityisesti nyt tästä poliisitoimesta haluan käyttää puheenvuoron

tämä yhteistyön tekemättömyys voi tarkoittaa esimerkiksi käytännössä sitä että hän ei hae tai ei ota vastaan matkustusasiakirjaa

jos joilla on erilaisia käytäntöjä ja uskon että näistä saamme hyvää pohjaa tätä myöhempää keskustelua varten

sen vuoksi on ajateltu että tuo edellä mainitsemani järjestyslain säätely on niiden kannalta riittävä ja valvontaresursseja on myös tarkoituksenmukaisempaa käyttää muuhun asevalvontaan

silloin kun tätä rikoslakia edellisen kerran uudistettiin niin silloin kyllä lastensuojelujärjestöjen taholta kiinnitettiin tähän huomiota mutta ei sitten valitettavasti kyetty aivan siihen toivottuun muotoon tätä lakia saattamaan

ja jos hänellä ei ole matkustusasiakirjaa niin ei häntä lentokoneeseenkaan oteta eli eivät ne poliisimiehetkään siinä vierellä auta

samoin meidän kyllä täytyy käydä keskustelua myös tämän kansalaisjärjestökentän kanssa eli niiden suurten rahankerääjien kanssa jotka ovat tämän nykyisen lupajärjestelmän tuoman luottamuksen varassa toimimassa

ensinnäkin oikaisen sellaisen käsityksen että hallitus olisi kaventamassa poliisin voimavaroja

arvoisa puhemies

tällaisena aikana tulisi todellakin olla erityisen huolellinen sen suhteen että lisämenot ovat elvytyksen näkökulmasta tehokkaita ja toisaalta että saadaan myös sitten kustannussäästöä pidemmällä tähtäimellä

sitten vielä tästä lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta

jälkikäteenkin itseeni on oltu yhteydessä nimenomaan näiden lastensuojeluammattilaisten taholta

tämä kysymys niin vietnamin kuin muidenkin vastaavien maiden kohdalla näiden takaisinottosopimusten solmimiseksi joita tarvittaisiin muun muassa vietnamin tai somalimaan afganistanin ja eräiden muiden vaikkapa irakin kohdalla

tämä nykyinen voimassa oleva lainsäädäntö on todellakin ollut lääkärikunnan kannalta varsin hämmentävä sen takia että siinä on kyseessä lääkärin kohdalla velvollisuus kaikissa tilanteissa tähän ilmoituksen tekemiseen eikä sitten nykyisessä laissa sen pykälässä ole edes tuota asetuksenantomahdollisuutta jolla voitaisiin säädellä tarkemmin ne tilanteet joissa se varsinainen ilmoitusvelvollisuus laukeaa

sitten toisaalta täytyy muistaa myös se että tällainen esimerkiksi piirretty lapsipornografia nyt ei puhuta siis mistään taiteesta tai lasten alastomuudesta yleisesti vaan ihan selkeästä lapsipornografiasta aiheuttaa kyllä haittaa myös käyttäjälleen vaikka sen tekemisessä ei olisi oikeasti käytetty lapsiuhria

noin karkeasti ottaen toteaisin kuitenkin että mielestäni meillä vaikka valitettavia väärinkäytöksiä ajoittain esiintyy tilanne on kuitenkin melko hyvä

anneli kiljunen koplaa nämä kaksi aihetta keskenään tämän kelamaksun keventämisen ja toisaalta eläkeiän myöhentämisen

en sitä osaa sanoa johtuuko se nimenomaan nyt tästä lupamenettelystä mutta kansalaisten luottamus luvan saaneisiin rahankeräyksiin on suuri

todellakin niin kuin eduskuntaryhmämme puheenjohtaja esitteli olemme pääosin tähän lisätalousarvioon tyytyväisiä mutta kiinnitämme muutamaan erityiseen kohtaan huomiota joilla olisi mielestämme myös tätä hallituksen esitystä paremmin työllistävää vaikutusta

tämä on ollut sisäministeriön kanta ja tämä on ollut niin poliisihallinnon kuin maahanmuuttoviranomaisten ihan julkinen näkemys

näitä me pyrimme sisäministeriöstä siis suomesta kahdenvälisesti neuvottelemaan ja olemme lähestyneet näitä maita hyvinkin tiiviisti mutta sitten myös eu tasolla

tämä lakialoite koskettaa hyvin pientä ihmisryhmää ulkomailta adoptoituja vammaisia lapsia jotka ovat jääneet väliinputoaja asemaan

sosialidemokraatit vetoavat nyt siihen että tämä vanhasen ulostulo teki sosiaalitupon tyhjäksi ja siksi on perusteltua vastustaa tätä sosiaalitupoon sisältyvää kelamaksun poistoa

sen näemme esimerkiksi tästä lastensairaalahankkeesta joka on toiminut erittäin hyvin

toivon että myös siellä valiokunnissa otetaan tähän kantaa

ja pidän kyllä täysin mahdollisena että esimerkiksi sarjakuvan muodossa esitetty lapsipornografia voi altistaa joitakin pedofiliaan taipuvaisia henkilöitä edelleen ikään kuin syvemmälle tuohon lapsipornografiaan

se on jäänyt hyvin epämääräiseksi ja sen takia lääkärit ovat myös hyvin eri tavoin riippuen siitä mikä itse kustakin on nyt sopivalta tuntunut tätä soveltaneet

mutta kyllähän te sosialidemokraatit vastustitte tätä kelamaksun poistoa jo ennen kuin kukaan tiesi mitään tästä vanhasen ulostulosta kenties ennen kuin hän oli edes hiihdellyt siellä rukalla

kyllä nimenomaan pyrin siihen että saisimme riittävän hyvän selvityksen riittävän kattavan ja hyvin objektiivisen erilaiset näkökohdat ja kannat huomioon ottavan selvityksen pohjaksi näille poliittisille keskusteluille ja olen kyllä itsekin sitä mieltä että joka tapauksessa edelleenkin tätä väljentämisen varaa meillä tässä lainsäädännössä tulee olemaan

olen ottanut asian esiin neuvoston kokouksissa ja tämä on yksi asia jonka aion ottaa esille myös tämän viikon torstaina kun sisäministerit kokoustavat luxemburgissa

täällä kyseltiin viisumilla ja viisumivapaasti maahan tulevien ulkomaalaisten sosiaaliturvasta

on katsottu että sekä lääkärin oman oikeusturvan että sitten sen potilaan oikeusturvan kannalta on tärkeää että laki on tarkkarajainen nimenomaan tuon ilmoitusvelvollisuuden suhteen kun ottaa vielä huomioon että lääkäripotilas suhteessa luottamuksellisuus ja myös vaitiolovelvollisuus ovat hyvin tärkeitä lähtökohtia tälle hoitotyölle

päivänä helmikuuta olin paneelikeskustelussa täällä helsingissä jossa oli myös sosialidemokraattien puheenjohtaja jutta urpilainen ja siellä hän ilmoitti vastustavansa tätä kelamaksun poistoa samoin vasemmistoliiton ed

siihenhän lisättiin määräraha mikä on erittäin hyvä asia mutta tilanne on kyllä edelleen huolestuttava ja näyttää varsin todennäköiseltä että tämäkään lisäpanostus ei tule riittämään

viisumin perusteella tai viisumivapaasti maassa työskentelevät ovat siis kokonaisuudessaan yhdenvertaisen kohtelun piiriin tuleva uusi ryhmä

eli tehokkaampi takaisinottopolitiikka on yksi suomen prioriteetteja joita olemme asettaneet esimerkiksi tällä niin sanotulla post tukholma kaudella yhdeksi oikeus ja sisäasioiden prioriteetiksi jotta saataisiin näitä eu tason takaisinottosopimuksia aikaan

lähetekeskustelua varten esillä päivi herätyksen piirissä asia kuin miesten työ on nyt tämä asia näyttää arvoisa herra puhemies

arhinmäki

itse silloin esitin myönteisen kannan tämän kelamaksun keventämisen hyväksymiseksi

tässä lakialoitteessa ehdotan että lailla säädettäisiin että perusopetuksen ryhmien koosta säädettäisiin erikseen valtioneuvoston asia tuxea

lisäksi sosiaaliturvan ulkopuolelle jäisivät jatkossakin edellä mainitusta ryhmästä ne henkilöt jotka eivät ole suomessa työsuhteessa eli nykytilanteessa suuri enemmistö

kyllähän tämä paitsi on epäinhimillistä että he joutuvat pitkän aikaa jonottamaan ja odottamaan myös tuo kustannuksia todellakin merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle

tässä on nyt todellakin löydetty kaksi kohtaa joissa se ilmoitusvelvollisuus on selkeä myös lääketieteellisesti arvioiden

todellakin nuo sairaaloiden päivystävät lääkärit kertovat siitä miten viikonloppuisin yli puolet niistä sairauksista jotka tuovat potilaita päivystykseen johtuu nimenomaan alkoholin käytöstä